herra puhemies

tulleitten tietojen mukaan puuttumiskynnystä aiotaan madaltaa niin että huomautus seuraisi jo kolmesta kilometristä ylinopeutta ja rikesakko puolestaan seitsemästä kilometristä ylinopeutta

aiotteko antaa tämän syksyn aikana ministeriöstänne kentälle nämä uudet ohjeet nämä uudet ohjeet joista myöskin kansankielellä nollatoleranssina puhutaan

arvoisa puhemies

on hyvin kaunis ajatus se että pitää olla yhtenäiset käytännöt mutta kun eri puolilla maata ei ole yhtenäisiä käytäntöjä liikenteessä

eräskin sanoi minulle että tästä menee jonot lusin suoralta heinolaan saakka jos tässä pitää ruveta vielä matalampaa puuttumiskynnystä nykyään harjoittelemaan

liikenneturvallisuus ei kehity siitä että rupeamme kikkailemaan näitten uusien rajoitusten kanssa vaan siitä että valvontaa lisätään noudatetaan nykyistä rajoitusta annetaan poliisien puuttua tapauskohtaisesti liikenteeseen ja lisätään valvontaa

arvoisa herra puhemies

kun keväällä saimme liikennepoliittisen selonteon eteemme panimme tyytyväisyydellä merkille sen laajuuden ja kattavuuden

liikkumista käsittelevät hankkeet ovat aina poikkihallinnollisia hankkeita ja sen takia on tärkeää aloittaa säännöllinen kattava tapa tarkastella sitä liikenteen rakentamista yli hallintorajojen liikennepoliittisten selontekojen kautta aina vaalikauden alussa

kun täällä on liikenneturvallisuudesta aikaisemmissa puheenvuoroissa puhuttu pitää nyt kuitenkin muistaa se että liikenneturvallisuus on tällä vuosikymmenellä kehittynyt reippaasti merkittävään suuntaan paljon parempaan suuntaan verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin

yhdyskuntarakennetta on kuten selonteossa sanotaan ja sen mietinnössä eheytettävä jotta liikenteen olemassa oleva verkosto saadaan kaikkein parhaimmalla tavalla hyödynnettyä

viime aikoina on kyllä tosin julkisuudessa ollut keskusteluja asuntopolitiikan ja maankäytön osalta niiden keskittämisestä

on heitetty ajatus onko välttämätöntä pitää koko maata asuttuna ja onko järkeä ylipäänsäkin ottaen turvata liikkumisen edellytyksiä pitää yllä liikkumisen edellytyksiä joka puolella suomessa

keskustan mielestä on eivätkä liikennepoliittisen selonteon linjaukset ole millään tavalla ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa

harvaanasutuilla seuduilla joilla joukkoliikenne on kannattamatonta on otettava uusia keinoja käyttöön välttämättömän liikkumisen turvaamiseksi

tämä on asiakokonaisuus josta valmistuu selvitysmiehen raportti tänä syksynä joten emme tältä osin alkaneet syödä selvitysmiehen työtä vaan odotamme raporttia ja käsittelemme sitä sitten

kasvukeskuksissa ja muilla työssäkäyntiväylillä on edistettävä joukkoliikennettä ja vähennettävä autoriippuvaisuutta ja panostettava ympäristöä vähemmän kuormittaviin liikennemuotoihin

tästä on konkreettisena toimena hyvänä esimerkkinä esitys ensi vuoden budjetiksi

tätä osaa kun selonteosta luin niin tuntui että luen ikään kuin paras hankkeen puitelakia

sen takia on ihan välttämätöntä hajauttaa investointien rahoitusta jottei vaalikauden loppupuolelle kasaudu kohtuutonta rasitusta ja tähänkin selonteko antaa oikein hyvät työkalut

pääosa näistä sovituista hankkeista varmasti toteutetaan edelleenkin budjettirahoituksella mutta myöskin muiden mallien käyttöönotto on välttämätöntä

on muistettava että kuntarahoitusta voivat käyttää ja tulevat käyttämään ainoastaan sellaiset kaupungit ja seudut jotka tosiasiallisesti saavat suurta taloudellista hyötyä hankkeen aikaistamisesta

se vaatii volyymia sekä hankkeilta että niiden maksajilta

on myöskin syytä selvittää ja tarpeen tullen ottaa käyttöön valtionyhtiöiden myyntituloja sekä eu rahoitusta silloin kun se on mahdollista

tierakentamisen markkinoiden toimivuutta on lisättävä ja hankkeiden pilkkomista pienemmiksi on edistettävä jotta entistä useammat maankäyttöyritykset voisivat osallistua tarjouskilpailuihin

eri rahoitusmuotojen käytön ohella on tuleviin budjetteihin sisällytettävä varaus yllättävien liikennehankkeiden toteuttamiseksi

väylänpidon on oltava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa

siksi hankkeista on voitava päättää aiempaa pidemmällä aikavälillä

voin hyvällä mielellä sanoa että koko liikenne ja viestintävaliokunta oli vankasti sitä mieltä että tästä tänä vuonna eduskuntaan saatetusta liikennepoliittisesta selonteosta tehtäisiin tästä eteenpäin jatkuva käytäntö

silti vielä edusti apulian jonka jälkeen tämä asiakas sitä mieltä

joukkoliikenteen käyttäjän kannaltahan on tärkeää se että pääsee paikasta a paikkaan b nopeasti sujuvasti turvallisesti ja järkevään hintaan

kysyn mitenkäs tämä linja autovaihtoehto

milloin nämä eri matkustusmuodot voidaan sitoa saman lipun alle

toinen kysymys koskee liikenteen virastoja koska budjettikäsittelyn aikana näin syksyisin tiehallinto ratahallintokeskus ja merenkulkulaitos kukin lähestyvät eduskuntaa omine tarpeineen jotka ovat varmasti täysin perusteltuja ei siinä mitään

mutta kuluttajan kannalta on tärkeää se että tässä liikenteen suunnittelun keskiössä on hän ei virastojen omat edut

miten etenee tämä selvitys tästä yhteisestä väylävirastosta